mutta kysyä sopii miksi työttömyysturvaan ei aseteta suojaosaa niin että se mahdollistaisi lyhyet satunnaiset työt ilman että työttömyysturvaa heti leikattaisiin

vai onko kyse siitä että jos tämä suurkuntamalli toteutuu niin siinä palvelumarkkinat menevät uusiksi ja se on tie sitten palveluitten yksityistämiseen edustajille huomata että jos ei ole itse huomannut

ainakin vuokratyö ja palveludirektiivien kautta suomessakin työmarkkinoitten pelisääntöjä on yritetty avata siihen suuntaan että työmarkkinoitten ja työntekijöitten oikeuksien valvonta tulisi jatkossa vieläkin hankalammaksi

poimin neljä euromääräisiltä vaikutuksiltaan eri suuruista asiaa mutta kaikki kuitenkin tärkeitä asioita

no jos tuntee venäjä neuvostoliiton historiaa niin on aika traaginen kehityskulku maaorjayhteiskunnasta sotakommunismiin sotakommunismista basaaritalouteen ja basaaritaloudesta oligarkkien täydelliseen rajoittamattomaan kapitalismiin

onko juuri niin että ne kuuluisat markkinavoimat ovat kilhauttaneet teille ja sanoneet että jo vain siellä syrjäseudulla lapissa ja etenkin saamelaisalueella on oiva markkinapaikka sinne me ryntäämme ja olemme valmiita vielä opettamaan sille perimmäisen mökin mummolle markkina ja kilpailuttamisosaamista

jo nyt verotuloarviot ovat jääneet ennustetusta huomattavasti ja jatkossa jäävät jälkeen lisää